toivottavasti ei ole niin että ilmastorahoitusta aiotaan sitten ottaa meidän hyvin vähäisistä kehitysyhteistyömäärärahoistamme

meillä ovat toiset olleet sitä mieltä että enemmän oltaisiin menty tähän vapaaehtoisuuteen mitä myös näissä valiokunnan kuulemisissa kuultiin

arvoisa rouva puhemies

suomi on oikeusvaltio ja siitä moni on tänään pitänyt hyviä puheenvuoroja ja jokainen meistä varmasti niin nahoissamme kuin myös omassa sydämessä arvostamme sitä että elämme oikeusvaltiossa

valitettavasti kun tätä hallituksen esitystä katsoo niin oikeusvaltion periaatteet ovat kaukana ihmisyydestä ja inhimillisyydestä

on varmasti ihan totta että näiden käsittelyaikojen nopeuttaminen prosessien alkuvaiheen sujuvoittaminen ja toisaalta viranomaisresurssien lisääminen ovat kaikki kannatettavia asioita mutta tässä esityksessä valitettavasti mikään näistä ei toteudu

kun me puhumme turvapaikanhakijoista niin on muistettava että me puhumme lähtökohtaisesti ihmisistä jotka ovat vieraassa kulttuurissa vieraassa kieliympäristössä

ja jokainen voi miettiä miltä tuntuisi olla täysin vieraassa ympäristössä ja vielä tietäen että oma oikeusturva on vaarassa

kuten ovat edellä useat edustajat jo ilmaisseet tämä hallituksen esitys valitettavasti ennen kaikkea heikentää ihmisten oikeusturvaa

lähtökohtaisesti itse näen että pelkästään kustannussäästöjen hakeminen ei ole riittävän hyvä syy luopua hyvästä hallinnosta ja oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja sen turvaamisesta

tässä on erityisen huolen aiheena ollut avustajien käyttäminen ja on vaikea ymmärtää että tässä esityksessä puhutaan siitä että täytyy olla erityisesti painavat syyt

sen sijaan ihmiset jotka eivät välttämättä tiedä eivät tunnista omia oikeuksiaan kuten esimerkiksi juuri kidutuksen alla omassa kotimaassaan olleet ihmiset hyvinkin traumatisoituneet ihmiset jotka ovat pitkän matkan kautta suomeen päätyneet ihmettelevät monesti ihan sitä sen hetkistä elämäntilannetta ja sitä mitä heille on tapahtumassa puhumattakaan esimerkiksi ihmiskaupan uhreista jotka eivät totisesti tiedä mikä heidän oikeusturvansa täällä suomessa tulisi olla

tätä valitusaikojen lyhentämistähän on perusteltu sillä että ne tosiaankin lyhenevät mutta esimerkiksi helsingin hallinto oikeus on hyvin suorasanaisesti esittänyt huolensa siitä että tämä tulee ennen kaikkea pitkittymään tulee entistä monimutkaisemmaksi ja ennen kaikkea kun tehdään tämmöisiä hätäisiä valmisteluita löydetään edestä vielä sitten suurempia ongelmia jotka sitten päinvastoin pidentävät ja huonontavat tätä valmistelutyötä

on muutenkin hyvin arveluttavaa onko nopeus sitten se meidän tavoitteemme näissä kun puhutaan isoista asioista ja tiedetään varsin hyvin mitkä riskit tämmöisessä nopeassa käsittelyssä voi olla ihmisten oikeusturvalle

olen itse tämän viimeisen kevään ja syksyn aikana kiertänyt paljon näitä vastaanottokeskuksia ja tällä hetkellä ihmisten huoli on valtava

ihmiset eivät tiedä mitä he tekevät näiden päätösten kanssa ihmiset ovat huolissaan siitä käsitelläänkö heidän hakemuksiaan yksilökohtaisesti niin kuin meidän tietenkin kuuluukin käsitellä ja jo tällä hetkellä tuntuu että ei ole lakimiestä ei ole avustajaa kaikki löytyy helsingistä puhelimella ei saa juurikaan ketään kiinni

eli sen sijaan että me parantaisimme tätä nykytilannetta ja antaisimme ihmisille sitä oikeata oikeusapua ja oikeusturvaa mitä turvapaikanhakijat tarvitsevat niin päinvastoin tässä valitettavasti hyvin ikävällä tavalla heikennetään sitä entisestään

olen samaa mieltä edustaja räsäsen kanssa sikäli että politiikassa ainakin itse lähden siitä että ihmisten asemaa pyritään parantamaan mutta valitettavasti tuntuu tällä hetkellä siltä että meillä on täällä eduskunnassakin edustajia ja jopa puolue jonka lähtökohtainen tavoite on heikentää jonkun ihmisryhmän asemaa ja se on valitettavaa politiikan tekemistä

valitettavasti tässä tapauksessa esitys on koko hallituksen mutta oman kollegasi puheenvuoro äsken oli hyvin epäinhimillinen

kiitos arvoisa puheenjohtaja

arvoisa puhemies

taisi juuri ministeri poistua paikalta ministeri toivakka joka aikaisemmin kertoi että kyseessä on nimenomaan suomen taloustilanne jonka vuoksi leikkaamme merkittävästi yli yhden kolmasosan meidän kehitysavustamme

varmasti suomella menee huonosti mutta meneekö niin huonosti että kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä joilla ei ole vettä ruokaa olemme ottamassa pois

toinen asia koskee myös asiaa josta täällä useat edustajat ovat puhuneet elikkä tasa arvon kehitystä ylipäänsä suomalaisessa yhteiskunnassa

ministeri rehula taisi sanoa että mistään kohteista erityisesti emme ota pois

viime kaudella puhuttiin paljon tietenkin tästä turvakotien määrästä ja ennen kaikkea sen riittämättömyydestä

ensi vuonna myöskään turvakodit eivät saa kunnilta maksusitoumuksia ja tietenkin tämä epätietoisuus vaikuttaa paljon erityisesti monissa kansalaisjärjestöissä ja näissä toimissa ja saa turvapaikan

ja sitten toisaalta kysyisin myöskin onko hallituksella myös tähän pari ja lähisuhdeväkivaltaan ja erityisesti tähän ennalta ehkäisevään puoleen jonkinlaisia toimenpiteitä koska samalla tarvitaan myös ennalta ehkäisevää työtä kun puhutaan tästä korjaavasta työstä

nyt suunnitellut lukukausimaksut eivät käytännössä tuota yhtään rahaa kuten täällä edellä on jo mainittu vaan pikemminkin valitettavasti lisäävät hallituksen vieroksumaa byrokratiaa sitä byrokratiaa mitä yritämme kovasti välttää täällä

kansainväliset opiskelijat myös vahvistavat kansainvälisiä verkostoja paitsi koulutuksensa aikana myös siirtyessään siitä työelämään tai tekemään tutkimusta

kansainvälisten opiskelijoiden tuoma hyöty kansantaloudelle on merkittävä ja jäädessään suomeen he maksavat oman koulutuksensa takaisin muutamassa vuodessa ihan niillä omilla verotuloillaan

olen itse kiertänyt paljon erilaisia korkeakouluja ja tavannut paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja tähän päivään mennessä en ole tavannut yhtäkään opiskelijaa joka ei haluaisi jäädä suomeen päinvastoin he pitävät suomesta he pitävät jopa suomen luonnosta puhumattakaan suomen koulutuksesta

sen sijaan meidän pitäisi puhua siitä millä tavalla jo koulutuksen aikana voidaan esimerkiksi opiskella suomen kieltä joka olisi varsin hyödyllistä myös näille opiskelijoille

tässä kannattaa kuunnella myös yliopistoja esimerkiksi lapin yliopisto on puhunut paljon tämän vapaaehtoisuuden puolesta

eiköhän siellä korkeakouluissa itse tunneta paremmin mikä on heidän koulunsa ja yliopistonsa ja korkeakoulunsa kannalta rakentavampaa ja parempaa

ja kuten sanottu toisaalta taas ne yliopistot jotka haluavat panostaa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja haluavat näin houkutella kansainvälisiä huippuosaajia voisivat tehdä sen myös maksuttomalla koulutuksella

aivan lopuksi arvoisa puhemies on pakko mainita että korkeasti koulutettuna kansakuntana jota varmasti tämänkin illan aikana olemme kaikki yhteisesti kovasti arvostaneet meillä on olemassa myös globaali vastuu

kyllä meidän pitää rehellisesti täällä myöntää että lukukausimaksut tarkoittavat sitä että juuri niistä köyhimmistä olosuhteista köyhimmistä perheistä köyhimmille nuorille ei valitettavasti ikinä tällaista mahdollisuutta edes tule että pääsisivät osaksi näin huipputason koulutusjärjestelmää

miettikää sitä

arvoisa puhemies

jotenkin tuntuu siltä että tämä salikaan ei enää usko siihen että voimme olla koulutuksen kärkimaa

suomalaisen yhteiskunnan menestystarinan takana on kyky luoda älykäs yhteiskunta jossa kaikki koulutetaan ja mahdollisimman monella on eväät nousta pitkälle

kaiken lisäksi vielä lastentarhaopettajien määrä tulee vähentymään

tasa arvoisella koulutusjärjestelmällä ja korkealla osaamisella pieni maamme on pystynyt menestymään ja ollut vuodesta toiseen kilpailumittareiden kärkikastissa

koulutuksen periytyminen lisääntyy heikommista oloista tulevien lasten oppimistulokset ovat nopeassa laskussa ja suomalaisten osaamistaso on heikentymässä verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin

arvoisa puhemies

vaikka varhaisen tuen ja puuttumisen merkitys tiedetään ajavat kuitenkin hallituksen rajaukset nimenomaan päivähoito oikeuden pois niiltä lapsilta jotka sitä myös kaikista eniten tarvitsevat jotka tarvitsevat nimenomaan pedagogiikan ammattilaisten ja muiden lasten seuraa

kun puhutte miksi suomalainen koulutus on niin arvostettu minkä takia siellä oliko chilessä tunnetaan kimi räikköstä ja suomalaista koulutusta niin se varmasti perustuu siihen ja niihin asioihin mitä olemme tehneet koulutuksen puolesta

mutta tässä mielelläni haluaisin kuulla kun olette kovasti siirtäneet keskustelua tänne vasempaan laitaan kysyisin nyt sieltä oikealta laidalta mikä ongelma olisi siinä että se perustuisi vapaaehtoisuuteen

olen itse esimerkki siitä kuinka suomalainen peruskoulu pystyy tukemaan oppilaita jotka tulevat hyvin vaikeista lähtökohdista kuinka erilainen tausta ei ole este tulevaisuuden rakentamiselle vaan pelkkä haaste jossa meidän ammattilaiset ja ammattitaitoiset opettajat pystyvät auttamaan

oletteko kuulleet näitä yliopistoja jotka mielellään haluaisivat että se jäisi yliopistojen omaan varaan päättävätkö he lukukausimaksuista ja niiden suuruudesta

esimerkiksi helsingissä jossa joka kymmenes lapsi on erityisen tuen tarpeessa tarvitaan erityisen kipeästi välineitä eriarvoisuuden kitkemiseksi ja oppilaiden tukemiseksi

kaikkea tätä paikataan kohdentamalla murto osa leikkauksista digitalisaation edistämiseen

nämä kärkihankkeet ovat tietenkin hallituksen puolelta tärkeitä ja siellä on paljon hyvää mutta välillä tuntuu siltä että me olemme maalaamassa talon seinää kun koko taloa ollaan valitettavasti romuttamassa

leikkaukset aloituspaikkoihin opetukseen ja tutkimukseen vievät tulevan kasvun mahdollisuuksia

mutta olemmeko tosiaankin unohtaneet historiasta millä tavalla aikaisemmin vaikeina talousaikoina ollaan hoidettu suomalaisten tulevaisuutta

haluan muistuttaa tästä ja toivon että hallitus ei piiloudu vaihtoehdottomuuden taakse

arvoisa rouva puhemies

meillä on siinä paljon tehtävää mutta tietenkin erityisesti näin pääkaupunkiseudun puolelta voin sanoa että katto pään päällä on jokaiselle arvokasta mutta mielellään sellainen katto johon on varaa

miksi ette ole valmiita hakemaan ratkaisuja joilla pystytään turvaamaan koulutusta tulevaisuudessa eikä kurjisteta suomen mahdollisuuksia menestyä

edustaja pakkanen poissa v

saimme tästä arvoisa ministeri paljon kritiikkiä valiokunnassa

hetkellä

tätä kritiikkiä tuli erityisesti niiltä tahoilta joiden päätavoitteena ei ole tehdä voittoa asunnontuottamisesta ja toivottiin vielä ennen kaikkea että saadaan asumisesta tämmöistä kokonaisuutta ja isompaa ohjelmaa

itse asiassa edustaja andersson vei sanat suustani

kyllä tässä niin moneen kertaan kun olette asettaneet vastakkain meidän suomalaiset lapset ja sitten muualta tulevat ja ikään kuin tällä yhteen päätettynä päädytään siihen että sitten halutaan vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita ja sitten toisaalta puhutaan meidän koulutuksen viennistä ja koulutuksen laadusta ja koulutuksen tulevaisuudesta

valitettavasti keskustelu kaiken kaikkiaan tuntuu hyvin ristiriitaiselta

ja en usko että kokeilu ei toiminut sen takia että siinä oli tätä vapaaehtoisuutta vaan nimenomaan sen takia että tämä maksu ei toimi

jos tällä hetkellä lukuisat yliopistot sanovat että heille olisi mieluisampi vaihtoehto että he voisivat itse päättää tästä niin en ymmärrä minkä takia emme voi kuunnella siellä missä asiantuntemusta on

arvoisa rouva puhemies

tässä ministeri jo aikaisemmin sanoi että me olemme tätäkin kehittämässä ja hyvä näin että kehittämishankkeet ovat teille tärkeitä mutta nuorisotakuussa meillä ei ole varaa nyt tällaisiin kehittämishankkeisiin

nuorisotakuu lähti viime hallituskaudella käyntiin ja on ilman muuta selvää että alkuun se ei ole täydellinen vaan sitä pitää nimenomaan jatkaa

on käsittämätöntä että kun euroopassa aletaan kehua ja nähdä nuorisotakuuta positiivisena asiana niin me sitten suomessa viemme siltä maton pois alta

arvoisa rouva puhemies

juuri äsken kuulimme huolenaiheita siitä millä tavalla säilytämme suomessa korkeatasoista koulutusta ja valitettavasti nämä toimet ovat kaikkea muuta

apteekkimaksujen ja yhteisöveron korvausta ei siirretä yksittäisten omistajien taskuun vaan tuotto käytetään ennen kaikkea suoraan yliopistojen perusrahoitukseen siihen tärkeään perusrahoitukseen

ja kuten edustaja gustafsson täällä mairittelevasti jo kertoi helsingin yliopiston merkityksestä se on tosiaankin ainoa yliopisto sadan parhaan joukossa maailmalla ja sen pitäisi kertoa meille jotain yliopistomme tasosta

toivon että näihin saamme myös vastauksia

arvoisa puhemies

olemme käyneet tätä keskustelua sivistysvaliokunnassa ja vaikka mietinnössä ja keskusteluissa ilmeni tämä valitettava puoli ja uskon sen että tämä tilanne on varmasti vaikea niin samanaikaisesti meidän mietinnössämme hyvin selkeästi lukee se että sivistysvaliokunta ei kuitenkaan pidä tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisena vastaavien kokonaissäästöjen kohdistamista muuhun osaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintaa eli muut säästöt ja sitten tämä säästökohde asetetaan vastakkain

eli se että olemme pahoillamme ei tarkoita sitä että mitään konkreettista tapahtuisi tämän asian tiimoilta

tämä on aivan kohtuutonta ja väärin vieläpä kaiken lisäksi yliopistolta joka on menestynyt hyvin joka on suoriutunut tehtävästään erinomaisesti ihan kansainvälistenkin arvioiden mukaan

tämä asettaa korkeakoulujen ja erityisesti nyt tässä suhteessa vielä helsingin yliopiston taloudellista toimintaa ja sen jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta täysin kohtuuttomaan asemaan

toivon kuten myöskin edustaja guzenina edustaja sarkomaan hyvän puheenvuoron jälkeen että te todella teette ja toimitte

jos ei missään muussa niin toivon että tässä nyt teette sitä konkretiaa koska siihen nyt näyttäisi olevan yhteistä ymmärrystä myös opposition ja hallituksen välillä molemmin puolin

ja olen siitä täysin samaa mieltä että tämä pitää nyt käsitellä asianmukaisesti ja en ymmärrä ylipäänsä tätä nopeaa aikataulua ja kiirettä koska en usko että näin suurella asialla pitäisi olla näin suurta kiirettä

tässä lakiesityksessä on useita ongelmakohtia en pysty niitä kaikkia tässä avaamaan mutta toivon kovasti että hallitus jälleen kerran pystyisi käyttämään omaa harkintaansa

meillä on kaikki mahdollisuus vielä panostaa meidän yhteiseen omaisuuteemme ja tässä vaiheessa sitä ei ole varaa ainakaan menettää

ministeri sanoitte tällä viikolla että ette usko että tämä millään lailla vaikuttaa suomen maineeseen

en tiedä kenen kanssa keskustelette mutta suomella ei ole tällä hetkellä hyvää mainetta maailmalla ei euroopassa myöskään

arvoisa rouva puhemies

itse en pidä tätä esitystä niinkään selkeänä ja välttämättä sellaisena joka edistäisi asiaa päinvastoin mitä edustaja hassi luetteli hyvin ansiokkaasti nämä ovat myös niitä huolenaiheita mitä itselläni on

maakuntakaavoja ei tosiaankaan enää vahvistettaisi ympäristöministeriössä ja tämä luonnollisesti ehkä tässä nyt rehellisyyden valossa voi sanoa ääneen lisää ennen kaikkea maakuntien valtaa

itse asiassa mietin kovasti sitä kuinka paljon tämä tulee kuormittamaan hallinto oikeuksia kun muutoksenhaku esimerkiksi siirtyy sinne

kyllä yhtä lailla minua huolestuttaa myös se että valtionhallinnollahan ei olisi jatkossa enää osaa eikä arpaa maakuntien maankäytössä

en pidä tätä hyvänä kehityksenä

tosiaankin tässä aikaisemmin jo tuli mainittua selvitysmiehen ja monen muun asiantuntijan ehdotuksia joita on myös sivuutettu ja en pidä sitäkään hyvänä hallintona

se että meidän lainsäätäjien tehtävä on ennen kaikkea ottaa näitä huolia vakavasti ja tehdä hyvää perusteltua työtä ja valmistelutyötä ennen kaikkea on puuttunut

en usko että kukaan pahitteekseen on ottanut meihin yhteyttä ja kertonut kuinka huolissaan he ovat tästä lakiesityksestä vaan ne ovat aitoja huolia mitä meidän pitäisi täällä ennen kaikkea edustajina ja päättäjinä ottaa vakavasti

täällä on nyt pari päivää puitu uutta hallitusohjelmaa ja se tunne onko se sitten vasemmisto oppositio miten te sen täällä kuvailette tai miten nimittelette meitä kyllä se vahva tunne on epäoikeudenmukaisuus eikä niinkään se että täällä vain valitellaan